varmaan on vähän niin että vasta kun itsellä on omakohtaista kokemusta niin huomaa kuinka tärkeitä ovat kaiteet luiskat ja niin edelleen

julkisessa rakentamisessa nämä asiat jo otetaan kohtuullisen hyvin huomioon toki eroja on mutta sen sijaan muussa asuntorakentamisessa rakennetaan hyvin paljon tiloja jotka muun muassa sitten vanhusten tai liikuntavammaisten kohdalta ovat erittäin ongelmallisia

arvoisa puhemies

eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys valmiuslaiksi joka perinpohjaisen valiokuntakäsittelykierroksen jälkeen on nyt saatu täysistuntoon palautekeskusteluun

lakiesityksestä oli perustuslakivaliokunnan lisäksi myös muilla erikoisvaliokunnilla mahdollisuus antaa lausunto sillä valmiuslain mukaiset toimivaltuudet koskevat kaikkien ministeriöiden toimialaa

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan ja kymmenen muun erikoisvaliokunnan antamat lausunnot varmistavat mielestäni sen että eri vastuuministeriöiden tarvitsemat poikkeusolojen toimivaltuudet on punnittu poikkeuksellisen huolellisesti

tämä keskustelu osoittaa että tämä yliopistolakikokonaisuuden valmistelu ei ole mennyt sillä tavalla kuin olisi pitänyt mennä

käsittelyjärjestys varmaan on oikea siis yliopistolaki tarvittiin ensin mutta siihen kiinteästi liittyvä muu lainsäädäntö olisi kyllä pitänyt valmistella paremmin ja sen olisi pitänyt tulla samanaikaisesti

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunta on mietinnössään ottanut erikoisvaliokuntien näkemykset asianmukaisesti huomioon

tässä eduskunta joutui ikävään asemaan koska viime kädessä tietysti lainsäädännön sisältöä arvioidaan eduskunnan työnä ja vastuu siitä mikä lopputulos on on viime kädessä kuitenkin tässä talossa

on tärkeää käydä keskustelua unionin piirissä nimenomaan näistä käytön periaatteista niin että todella sitten kun tilanne tulee joukkoja voitaisiin käyttää

muutosesitykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan

sillä tavalla myös tietysti hallituspuolueiden näkökulmasta on erittäin kiusallista että joudumme pakon edessä viemään tätä lakia nyt niin että saamme sen ajoissa kuntoon

arvoisa puhemies

haluan tässä yhteydessä lausua kiitokseni oikeusministeriölle jonka kanssa lain vaatimia muutoksia on valmisteltu hyvässä yhteisymmärryksessä

todella nyt tämänhetkinen tilanne kaiken saadun selvityksen pohjalta vaikuttaa siltä että käytön esteet ovat niin mittavat että sellaista tilannetta ei juuri voi kuvitella missä tuota joukkoa käytettäisiin

uudelle valmiuslaille on olemassa selkeä tarve

arvoisa puhemies

on selvää myöskin että suhteellisuusperiaatetta pitää parantaa ja päästä lähemmäksi tasa arvoa eri vaalipiireissä

silloin tietysti koko konsertti tee ja konserttiin ja konseptin toimivuus on syystä asetettu kyseenalaiseksi

jos katsotaan taaksepäin niin joka kerta kun tässä salissa on puhuttu ydinvoiman rakentamisesta vastustajat ovat sanoneet että sähkön kulutuksen kasvu päättyy tähän

monet asiat kestäisivät kohtuuttoman kauan jos aina pyrittäisiin siihen ja sen takia pitää tietysti myös voida toimia niin että kun nähdään ongelma niin kuin nyt tässä että me teemme väliaikaisratkaisua tältä osin tämän työttömyysvakuutusmaksun osalta toivottavasti siihen välittömästi palataan ja pysyvä ja kestävä ratkaisu valmistellaan hallituksen toimesta niin pian kuin mahdollista niin että päästään sellaiseen tulokseen joka kestää kaikinpuolisen arvioinnin

vaikka tällä koulutus osiolla ilman muuta voidaan hyödyntää kansallista puolustusta ja toisaalta käyttää joukkoja muissa kriiseissä niin valmiusajan kustannus rahankäyttö palvelee kuitenkin enemmän tai vähemmän huonosti käy dä palveli tämä rahan käyttö on muita tarkoituksia

myös viranomaisten toimivaltuuksien ajanmukaistaminen on välttämätöntä jotta kulloisessakin poikkeustilanteessa voidaan tehdä tilanteen hallitsemiseksi tarvittavat päätökset ja toteuttaa näiden päätösten edellyttämät toimenpiteet

jotain tarvitaan ja ongelmia aiheutuu kaikista näistä

jos olisi päädytty tämmöiseen alueelliseen vaalialueeseen tai isompiin vaalipiireihin esimerkiksi oman vaalipiirini satakunnan osalta jouduttaisiin kysymään olemmeko me sitten osa pirkanmaata yhteisellä vaalialueella vai osa varsinais suomea

tämä toimii vain sillä tavalla että jos meillä on hinnaltaan ja tarjonnan vakauden kannalta ennustettavaa sähköntuotantoa niin se tarkoittaa sitä että suomeen syntyy tuotantoa teollisuutta joka käyttää sähköä

jos ei tätä edellytystä ole niin silloin sähkön kulutuskin kyllä loppuu kun ei ole tuotantoa

arvoisa puhemies

valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytön tulee aina perustua välttämättömään tarpeeseen ja toimivaltuuksien tulee olla oikeassa suhteessa lain tarkoitukseen nähden

ministeri totesi että asioissa pitää olla liikkeellä varhain

tässä tilatukilainsäädännön osalta suomi pyrki maatalouden erityiskomiteassa sellaiseen ratkaisuun että tuet olisi sidottu peltoon ja liikkuisivat sen myötä sitten sille joka kulloinkin peltoa viljelee

valiokunta korostaa näiden periaatteiden läpileikkaavaa luonnetta sekä niiden asettamia rajoituksia valmiuslain soveltamiselle

valiokunta korostaa että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöön ottamisessa on aina viime kädessä kyse poliittisesta harkinnasta erittäin vakavan yhteiskuntaa koskevan kriisin olosuhteissa

hallituksen esityksessä lähdetään siitä ettei käyttöönottopäätöksentekoa ole tarkoituksenmukaista jakaa erilaisten kriisien mukaisesti valtioneuvoston ja tasavallan presidentin välillä koska se vähentäisi päätöksentekojärjestelmän selkeyttä ja saattaisi johtaa oikeudellisiin tulkintaongelmiin

itse esittelevänä ministerinä jouduin ristiriitaiseen tilanteeseen kun piti päättää mennäänkö eun säännöstön mukaisesti vai mennäänkö sen mukaisesti mikä suomalaisen oikeudenmukaisuuden oikeustajun mukaan olisi ollut oikeata

ajateltiin niin että pakotetaan osapuolet siis presidentti ja valtioneuvosto neuvottelemaan niin kauan että löytyy yhteinen ratkaisu

tämän että ei tällaista mekanismia pattitilanteen purkamiseksi ollut katsottiin nimenomaan vaikuttavan ja pakottavan tähän menettelyyn

kriisitilanteissa päätöksenteon nopeuden merkitys myös korostuu joten säännösten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä

päädyimme ministeriössä ratkaisuun että kun tämä unionin asetus menee yli kansallisen lainsäädännön niin toimitaan sen mukaan ja annettiin esitys jonka sitten eduskunta sillä tavalla kuin ministeri anttila kertoi muutti ja josta sitten on nyt palattu takaisin taas siihen esitykseen joka itse asiassa oli alkuperäinen minunkin esittelemäni kanta

tietenkin jäi ilmaan kysymys voiko tämä jossain tapauksessa tarkoittaa sitä että päätöksenteko halvaantuu eikä saada päätöksiä ollenkaan syntymään

mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta tästä asiasta jotka tulevat vastalauseen laatijoiden toimesta esitellyiksi keskustelussa

tällaista kokemusta ei toistaiseksi ole ollut mutta nyt tehdyssä uudistuksessa on nähty että teoreettinenkin mahdollisuus tämäntapaisen tilanteen syntymiseen olisi hyvä eliminoida ja luoda keinot tämän pattitilanteen purkamiseksi

lisäksi valmiuslakiehdotuksessa esitetyt toimivaltuudet ovat suurelta osin säännöstely ja muita vastaavia valtuuksia jotka kohdistuvat maan sisäisesti yrityksiin ja yksityisiin henkilöihin

näin ollen niiden käyttöönotosta päättäminen ei ensisijaisesti liity ulkopolitiikan johtamiseen tai puolustusvoimien ylipäällikön tehtäviin

valiokunta piti lisäksi erittäin epätodennäköisenä että vakavassa kriisitilanteessa jota valmiuslain aktivointi aina edellyttää valtioneuvoston ja tasavallan presidentin näkemykset valmiuslain mukaisten valtuuksien käyttöönoton tarpeellisuudesta eriäisivät

eräät edelleen kiinni presidenttinä ja edelleenkin presidentin päätösvalta ulkopoliittisissa asioissa säilyy ja yhteistoimintamenettely ehkä vain vahvistuu tämän muutoksen myötä

arvoisa puhemies

selonteosta käy selvästi ilmi se että ongelman juuret ovat työ on somalien ja äijä somaliassa mantereella ja merirosvous on seurausta ja oire näistä ongelmista

myös se käy selville että nämä asiat voidaan ratkaista vain kokonaisvaltaisella puuttumisella tuella kehitysavulla rauhantyöllä erilaisilla muodoilla jotka kohdistuvat sekä mantereelle että näiden oireiden hoitamiseen

tämä pelkohan lähtee varmaankin siitä ajatuksesta että kun tiedetään että on olemassa tämä pattitilanteen ratkaisumahdollisuus niin valtioneuvosto omalta puoleltaan tässä yhteistoimintamenettelyssä voi ikään kuin nojautua siihen ja arvioida että näin neuvotteluissa kun ei haluta kiistakysymystä tuoda julkisuuteen presidentti joutuu taipumaan

käytetyt esimerkit ovat valiokunnan mielestä sinänsä relevantteja mutta on itsestäänselvää ettei ole mahdollista laatia tyhjentävää esimerkkiluetteloa kaikista poikkeusoloista

valiokunta on mietinnössään todennut ettei tavanomainen vakavakaan taloudellinen laskukausi tai laaja työtaistelutoimenpide voi olla perusteena valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotolle

suomelle kuitenkin sopii ulkomaankaupasta elävänä maana erittäin hyvin se että osallistumme myöskin tällaiseen meriliikenteen turvaamiseen liittyvään toimintaan

kun tiedetään että merivoimat on pitkään valmistautunut tällaiseen toimintaan on myöskin motivoivaa suomen merivoimien kehittämisen kannalta se että tämä valmistautuminen voi nyt sitten ikään kuin saada päätöksensä siinä että myöskin osallistutaan operaatioon

päinvastoin asia voidaan nähdä myös toisinpäin eli jossain tilanteessa myöskin presidentti voisi ajatella että asian tuominen kiistakysymyksessä julkiseen keskusteluun eduskunnan päätettäväksi vahvistaisi hänen näkökantaansa kiistakysymyksessä

voimassa olevaan lakiin verrattuna kokonaan uudeksi poikkeusoloksi määritellään laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti

johtopäätökseni on siis se että tämä muutos ei tätä pyrkimystä ja painetta saavuttaa yksimielisyys tule millään tavalla muuttamaan ja edelleenkin tasapaino presidentin ja valtioneuvoston välillä ulkopoliittisessa päätöksenteossa säilyy

puolustusvaliokunta on mietinnössään syvällisesti pohtinut eri kriisityyppejä ja valmiuslain käyttöönoton mukaisten toimivaltuuksien tarpeellisuutta mitä myös perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan edellytti tehtäväksi

herra puhemies

toinen kohta mihin haluan kiinnittää huomiota on poikkeus edellisestä eli sotilaallisista kriisihallintatoimista päättäminen

arvoisa puhemies

suomella on rauhanturvatoiminnassa pitkät perinteet ja meistä on jopa jossain sanottu että olemme rauhanturvaamisen suurvalta

tässä kohdassa näen perusteltuna ja tarpeellisena sen että kun lähetetään sotilaita suomen rajojen ulkopuolelle päätöksenteon tulee olla laajan yksimielisyyden vallitessa tehty eli kaikkien päätöksentekoon osallistuvien instituutioiden siis presidentin valtioneuvoston ja eduskunnan tulee myötävaikuttaa tulee ottaa positiivinen kanta asiaan

tämä meidän hyvä panoksemme on pitkälti perustunut siihen että meidän rauhanturvaajamme ovat tällaisia siviiliammatin omaavia monipuolisia usein vähän vanhempiakin henkilöitä

kyseisessä pykälässä säädetään että perusoikeuksista voidaan säätää lailla sellaisia tilapäisiä poikkeuksia jotka ovat välttämättömiä suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudeltaan aseelliseen hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aikana ja jotka ovat suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia

tällä tavalla heillä on ollut kyky rakentaa paitsi turvallisuutta myöskin yhteistyötä ja yhteiskunnan rakenteita ja auttaa tavallisia kansalaisia

nyt kun on pyydetty lisäresursseja niin varmaan on syytä miettiä millä tavalla tätä suomen perinteistä vahvuutta voidaan myös afganistanissa parhaiten palvella miten meidän mukanaolomme panostuotos suhde on mahdollisimman hyvä

toisin sanoen mikä tahansa näistä kolmesta instituutiosta voi käyttää veto oikeutta ja estää sotilaiden lähettämisen maan rajojen ulkopuolelle

tämä päätöksentekomenettely jota on kutsuttu niin sanotuksi kolmen lukon periaatteeksi on mielestäni näissä asioissa oikein ja on hyvä että se tässä perustuslain muutosesityksessä selkeästi todetaan että tämä käytäntö säilyy

näyttäisi siltä että kansainvälinenkin yhteisö ei niinkään kaipaa taistelujoukkoja ja sotilaita joitten työkaluna on pelkästään kivääri vaan muunlaista taitoa

lakiehdotuksen sisältämät valtuussäännökset eivät perustuslakivaliokunnan mukaan kaikin osin täytä perustuslain asettamia lailla säätämisen sekä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia

tässä suhteessa erityisesti vähän taitoa ja työ koulutus on poliisin kouluttajia oikeuslaitoksen rakentajia mutta ehkä jossain tapauksessa myöskin afganistanin oman armeijan kehittämiseen liittyvää koulutustoimintaa

lisäksi valmiuslakiehdotus sisältää useita sellaisia asetuksenantovaltuuksia jotka ovat ristiriidassa perustuslaista johtuvan lailla säätämisen vaatimuksen kanssa

perustuslakivaliokunnan mukaan valmiuslakiehdotusta on syytä muuttaa siten että siihen jää mahdollisimman vähän perustuslain kanssa ristiriidassa olevia säädöksiä

siinä mielessä jos meillä harkitaan tällaista lisäpanostusta käsitykseni on että parhaimmin voimme auttaa afganistania ja tätä tärkeää operaatiota joka tähtää siihen että afganistanin omat rakenteet voivat ottaa vastuun afganistanin asioista sillä että pyrimme lisäämään erityisesti siviilikriisinhallintatoimia

perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan näe kuitenkaan tarpeelliseksi pyrkiä tyhjentävään arviointiin kaikkien asetuksenantovaltuuksien suhteesta perustuslaista johtuviin lailla säätämisen vaatimuksiin

tämä ei ole tarpeen senkään takia että valmiuslakiehdotus on perustuslakivaliokunnan mielestä syytä käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä juuri lukuisten perustuslain kannalta väljien asetuksenantovaltuuksien takia

perustuslakivaliokunnan arvioin mukaan ei ole sellaisia erityisiä perusteita jotka puoltaisivat lakiehdotuksen julistamista kiireelliseksi

ajantasaisen valmiuslain lisäksi varautumisen vakavia häiriötiloja varten tulee tapahtua etukäteen jo normaalioloissa ja perustua normaali olojen lainsäädäntöön

lähes kaikki yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat nykyään sidoksissa tieto ja viestintäinfrastruktuurin häiriöttömään toimintaan

erityisesti tilanteissa joissa ongelmat kohdistuisivat nimenomaan viesti ja tietojärjestelmien toimintaan valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotto saattaa kestää ajallisesti liian pitkään

vaikka afganistanissa on saatu aikaan monilla osa alueilla positiivista kehitystä muun muassa tyttöjen koulunkäynti on laajentunut ja terveydenhuollon tila on parantunut ei isaf operaation tuloksia voida pitää riittävän hyvinä

turvallisuustilanne maassa myös aikaisemmin rauhallisilla pohjoisilla alueilla on heikentynyt huumetalous on vahvistunut ja korruptio rehottaa

isaf operaatio ei ole onnistunut saavuttamaan kansalaisten luottamusta ja tosiasiassa maa on poliittisesti pahasti jakaantunut

erityisen suurena ongelmana on pidettävä sitä että maan suurimman etnisen ryhmän pataanien keskuudessa luottamus karzain hallitusta ja sitä tukevia isaf joukkoja kohtaan ei ole suuri

ulkoasiainvaliokunta toteaa mietinnössään että sotilaallisin toimin ratkaisua afganistanin kriisissä ei voida saavuttaa

afganistanin kriisinhallintaoperaation toimintatapoja onkin pyritty muuttamaan parempien tulosten aikaansaamiseksi

tavoitteeksi on asetettu kokonaisvaltainen lähestymistapa jossa sotilaallisen kriisinhallinnan ohella pyritään vahvistamaan siviilikriisinhallinnan elementtejä kuten poliisin ja oikeuslaitoksen kehittämistä ja luomaan kehitysyhteistyöllä perustaa yhteiskunnan perusrakenteiden luomiseksi ja vahvistamiseksi

sotilaallisen kriisinhallinnan alueella tavoitteeksi on asetettu afgaanikansalaisten suojelu ja vastuun siirtäminen afganistanin omille turvallisuusviranomaisille tukemalla muun muassa afganistanin kansallisen armeijan koulutusta

arvoisa puhemies

kuitenkin kaikkein tärkeimpänä toimintastrategian muutoksena voidaan pitää sitä että kansallinen sovintoprosessi on aloitettu

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että kokonaisvaltaista lähestymistapaa vahvistetaan lisäämällä siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön elementtejä huomattavasti nykyisestä

erityisen tärkeää todella on se että poliittinen sovintoprosessi saadaan täydellä vauhdilla liikkeelle sillä kestävää rauhantilaa ja vakaata kehitystä ei voida saavuttaa ilman afganistanin kaikkien etnisten ryhmien mukanaoloa

se on todettu ulkoaisainvaliokunnan lausunnossa mutta normaalista poiketen lausuntoa ei ole eduskunnan saliin jaettuun lausuntoon liitetty mutta se on toki tietysti saatavissa

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että isafin rinnalla toimivaa ykn avustusmissiota unamaa vahvistetaan sillä ykn missiolla on päävastuu kansainvälisen toiminnan koordinoimisesta

ulkoasiainvaliokunta toteaa puolustusvaliokunnan kantaan yhtyen että isaf operaation luonne on muuttunut sen alkuajoista merkittävästi

nostan esille muutamia näkökohtia joita puolustusvaliokunta tässä lausunnossa toi esille

yleisesti ottaen arvio afganistanin tilanteesta lähtee siitä että tarvitaan kansallinen poliittinen ratkaisu väkivallan kierteen katkaisemiseksi

tätä tosiseikkaa on pidettävä suomen osallistumisen näkökulmasta merkittävänä muutoksena sillä perinteisesti suomi on osallistunut rauhanturvaamiseen neutraalina konfliktin osapuolten suhteen

muutosta ei voida pitää ongelmattomana ottaen huomioon suomalaisten joukkojen luonne asevelvollisuusarmeijan reserviin kuuluvana joukkona

alueella toimii siviilikriisinhallinnassa ja sotilaallisessa kriisinhallinnassa kehitysyhteistyössä hyvin monia kansainvälisiä toimijoita

tässä niin kuin monissa muissakin saman kaltaisissa tilanteissa yhteistyö kansainvälisen yhteisön eri toimijoiden kanssa on välttämätöntä ja afganistaninkin tilanteessa tätä keskinäistä koordinaatiota tulisi edelleen parantaa

samalla keskustan eduskuntaryhmä pitää kuitenkin tärkeänä että isaf operaatiossa määrätietoisesti pyritään tilanteeseen mikä mahdollistaa joukkojen vähentämisen aloittamisen heti kun turvallisuustilanne sen sallii

pohjoisella alueella missä suomalaiset rauhanturvaajat toimivat tilanne on rauhallinen

näillä alueilla positiivisen yhteiskuntakehityksen aikaansaamiselle on parhaat edellytykset ja toimintaa näin ollen pitäisi tehostaa sillä alueella

suomen tulee omalta osaltaan aktiivisesti seurata operaatiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tehdä päätökset oman osallistumisen jatkosta ja osallistumisen muodoista tältä pohjalta

tässä yhteydessä on syytä todeta että huolimatta tavoitteesta siirtää painopistettä siviilikriisinhallinnan suuntaan sekä koko isafin osalta että suomen osallistumisen osalta nyt tehtävillä päätöksillä ei painopisteen muutos toteudu

on selvää että afganistanin ratkaisu edellyttää ympärillä olevien maiden tiivistä mukanaoloa

tässä suhteessa pakistan on erityisen tärkeässä roolissa mutta niin ovat myöskin iran ja intia

keskustan eduskuntaryhmän mielestä yhteistyön kehittäminen ruotsin ja norjan kanssa on tarpeen

tämä on tärkeää siksi että pohjoismaisen viitekehyksen puitteissa joukkojen käytön toiminta ajatus on pitkälle yhteneväinen ja poikkeaa muiden maiden toimintatavoista

olisi varmasti hyödyllistä tämän kysymyksen ratkaisussa kuulla intian näkemyksiä aikaisempaa enemmän koska intialla on varmasti asiassa parempi mahdollisuus arvioida tilannetta eri puolilta kuin monella muulla maalla

pohjoismaiselle toimintatavalle on ominaista pyrkimys luoda kontakteja ja sitä kautta luottamukselliset suhteet paikalliseen väestöön

ulkoasiainvaliokunta yhtyy puolustusvaliokunnan lausuntoon sisältyviin kantoihin porin prikaatin valmiusjoukkokoulutuksen hyvän soveltuvuuden sopimuksen vapaaehtoisuuden varttuneempien ja kokeneempien reserviläisten osaamisen yhdistämisen periaatteiden ja joukkojen varustamisen osalta

se näkökulma minkä intia voi tämän ongelman ratkaisuun tuoda on nähdäkseni erittäin arvokas ja tarpeellinen

erityisesti niin kuin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja salolainen totesi huolestuttavaa tällä hetkellä on pakistanin sisäpoliittinen kehitys

aidon vapaaehtoisuuden merkitystä ja sen toteutumisen varmistamista onkin syytä korostaa erityisesti niissä tilanteissa joissa operaatioon lähdetään lähes suoraan varusmiespalvelun päätyttyä

vahvennusta tarvitaan erityisesti nyt tulevan tärkeän vaalin onnistumisen turvaamiseksi

siksi joukkojen lisääminen on erittäin perusteltua ja siksi myös suomen joukkojen lisäämiselle on hyvät perusteet

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että hallitus informoi eduskuntaa säännöllisesti isaf operaation etenemisestä selonteossa toteutetulla tavalla ja muun muassa arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista

tässä esillä oli myös mahdollisuus että vaaleja aikaistettaisiin tai tällainen esitys tuli julkisuuteen mutta se on ilmeisesti nyt tyrmätty

kyllä varmaan on niin että aika lailla paremmassa tilanteessa oltaisiin jos yhteisesti sovituista säännöistä olisi pidetty kiinni että ehkä tässä nyt ensimmäiseksi pitäisi miettiä sitä minkälaisilla toimenpiteillä ja keinoilla varmistetaan se että niistä säännöistä jotka jo ovat olemassa pidettäisiin kiinni ja sillä tavalla estettäisiin muun muassa sellainen velkaantuminen joka on tämän kaiken ongelman takana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siviilikriisinhallinnan kehittäminen on tärkeätä ja tämä ensi vuonna valmisteltava kokonaisvaltainen strategia on tässä yhteydessä välttämätön

mitä tulee sitten siihen puheen alkuosaan jossa ed

minäkin olen sitä mieltä että velkaantumiskehitys on katkaistava mutta kun sitten toisaalla täällä sanotaan että kreikan talous sammuu nyt ja pysähtyy paikalleen kun nämä leikkaukset pannaan käyntiin niin tässä on tasapainoilua sen kanssa että velkaantumiskehitys saadaan katkaistua ja toisaalta ei sitten johdeta siihen tilanteeseen että talouden pyörät pysähtyvät

ongelmahan on ollut se nimenomaan siviilipuolella että saman kaltaista reserviä ja pitkäjännitteistä toimintatapaa kuin on sotilaallisella puolella ei siviilipuolella ole ollut

suomi on käynyt keskusteluja saksan kanssa siitä millaisista joukoista olisi eniten lisäarvoa miten vaikuttavuus voitaisiin turvata

esimerkiksi poliisien lähteminen siviilikriisinhallintatehtäviin on usein aiheuttanut poliisilaitoksilla joista nämä henkilöt lähtevät henkilöstöongelmia

suomi on valmistautunut lähettämään utin jääkärirykmentistä hyvin ammattitaitoisen joukon ja porin prikaatista rekrytoitava ja vilja ja reserviläis ja pohjaisia rekrytoitavia reserviläispohjaisia jo myöskin tämän rauhanturvakoulutuksen saaneita joukkoja siis parhaita joukkoja mitä suomesta näihin tehtäviin voidaan lähettää

kaiken kaikkiaankin on sanottava että tämä painopiste sotilaallisen siviili ja kehitysyhteistyön välillä on tärkeä kokonaisuus selvitettäväksi ja tässä suhteessa on tarkasteltava tai tilaa minulle jo nyt ei vielä tilannetta kentällä miten nämä resurssit kohdistetaan niin että saadaan mahdollisimman hyvä tulos siellä kentällä aikaiseksi

myös joukkojen omasuojaan tullaan panostamaan hankkimalla muun muassa uusia miehistönkuljetusvaunuja joka on välttämätön ennakkoehto osallistumiselle

haluan tässä heti täsmentää edellä esitettyyn sen verran että tämä argumentti nopeudesta ja selkeydestä lähtee siitä ajatuksesta olisiko näiden poikkeusolojen eri tyyppien osalta pitänyt jakaa tasavallan presidentin asetuksen ja valtioneuvoston asetuksen välille nämä toimenpiteet

lopuksi voi todeta että voimankäyttövaltuudet eivät poikkea jo paikalla olevien suomalaisten joukkojen voimankäyttövaltuuksista mikä myöskin tarkoittaa sitä että tämä lähtökohdiltaan on samanlaista osallistumista kuin siellä meneillään olevassa operaatiossa

myös puolustusvaliokunnan lausuntoon sisältyy eriävä

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunta antoi myöskin lausunnon esityksestä ja kiinnitti huomiota erityisesti kahteen asiaan nimittäin kriisinhallintaan ja presidentin asemaan puolustusvoimien ylipäällikkönä